jos me toteutamme vanhuspalvelulain niin kuin tarkoitus tietysti on niin tämä tulee jatkossa nostamaan kyllä kunnissa palkkakustannuksia ja tähän ei ole hallitus kyllä varautunut millään tavalla

arvoisa ministeri kysynkin että kun nämä asumistukijärjestelmät niin eläkeläisten kuin yleinenkin yhdistetään miten tässä kohdellaan sitten kun oppositio huutaa nyt pienituloisten eläkeläisten asemaa

mutta katson edelleen että minä voin itse esittää henkilökohtaisesti sellaisia ratkaisuja joilla voidaan parantaa työllisyyttä ja saadaan duunari töihin

kullanhuuhdontaluvan raukeamista muuttamista tai peruuttamista koskevaan sääntelyyn ei ehdoteta muutoksia kuten ei myöskään saamelaisten oikeuksiin liittyviin säännöksiin

mutta ministeriltä kysynkin kun tässä aikaisemminkin jo tuli esille omaishoidon tuki jolla pystyttäisiin merkittävästi vähentämään myös laitoshoidon kustannuksia tuleeko nyt omaishoidolle tehtäväksi jotakin

talousvaliokunta toteaa että ehdotetuilla muutoksilla pyritään parantamaan kullanhuuhdontaluvan voimassaoloajan ja huuhdonta alueen välistä suhdetta jotta toiminnan pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus kohenisivat

kyllä tämä kasvupaketti minkä hallitus nyt ensi vuodelle esittää varmaan näin on että se on edellisen hallituksen valmistelema

talousvaliokunta yhtyy myös ympäristövaliokunnan lausunnossaan esittämään toteamukseen siitä että kaivannaistoiminnan luvituksen syklien eritahtisuuden poistuminen on omiaan parantamaan viranomaisyhteistyötä ja valvontatyön yhteensovittamista

kun täällä keskusteltiin varjobudjeteista niin meidän kuin keskustankin osalta ja on mukavaa että nyt edustaja pekkarinenkin on lukenut meidän varjobudjettimme ja omassa puheessaan toi sitten nämä pk sektorin veroratkaisut eli tämän viron veromallin joka oli meillä varjobudjetissa yhtenä kasvua edistävänä tekijänä jota esitettiin myöskin ensi vuodelle

kyllä tämän päivän keskustelusta taas käy ilmi se että varsinaisesti tähän täysistuntoon ei olisi ollut halukkuutta kyllä minulla osallistua tämä keskustelun taso on sitä

tällöin ajantasainen ja tasapainoinen lainsäädännön merkitys korostuu

talousvaliokunta arvioi ehdotettujen muutosten vähentävän sekä viranomaisten että hakijoiden lupaprosessissa aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ilman että lupaprosesseilla suojattavia etuja vaarannettaisiin

se mahdollisuus siihen että brexitiä ei tulisikaan silläkin ajatuksella on jonkun verran kannatusta tai näin ajatellaan

viranomaisen tulee vakuussumman suuruutta harkitessaan painottaa kullanhuuhdonta alueen pinta alan merkitystä eikä muutoksen tarkoituksena ole nostaa vaadittavan vakuuden kokonaissummaa

kysynkin pääministeriltä ovatko nämä toimet liian nopeita jos me painostamme nyt britanniaa jättämään erohakemuksen huomenna tai ylihuomenna tyyliin muutaman päivän sisällä kun britanniassa ei ole käyty sitä prosessia läpi eikä siellä ole vielä hahmottunut eikä ole selvyyttä siitä mitä britit loppujen lopuksi oikeasti haluavat

talousvaliokunta on myös katsonut että ehdotetut muutokset ovat kokonaisuutena arvioiden tasapainoinen ratkaisu kullanhuuhdonnan alkuperäiskansojen ja alkutuotannon elinkeinonharjoittajien intressien välillä

arvoisa puhemies

pitäisikö tähän antaa pikkusen aikaa teidän mielestänne

kysymyshän on eurokriisissä siitä että euro ei ole sopiva valuutta tällä hetkellä sillä alueella missä se toimii ja tämä on systeemin kriisi

minä tiedän sen mikä on yrittäjälle tärkeää yritykselle tärkeää

se tarkoittaa sitä että euron kriisi on pysyvä kriisi niin kauan kuin pidetään väkisin euroa euroalueella

kun kriisi on pysyvä siihen ilmeisesti sitten tarvitaan pysyvä rahoitustukimekanismi mitä evm on

onko ministeri miettinyt tältä pohjalta tätä asiaa mitä se suomelle pitkässä juoksussa tulee maksamaan

niin kuin edustaja backmanille vielä äsken vastasin kela maksun palautus on työn sivukulu se lisää ei poista ja päätynyt todisteena siitä että tuhatta väster

tämä on todiste myöskin siitä että puheenjohtaja soini ei tee perussuomalaisten varjobudjettia tai vaihtoehtobudjettia vaan se on ryhmässä yhdessä tehty

tämä on kokonaispaketti josta hyötyvät yritykset kansalaiset ja työllisyys paranee

kaikkien tutkimuksien mukaan myös mitä viitataan näihin vientiyrityksiin veroratkaisut eivät ole se olennainen tekijä vientiyrityksille että missä maassa ne niin kuin sijaitsevat tai missä ne toimivat

globaalit markkinat ovat aivan ylivoimaisesti merkityksellisin asia ja yritysilmapiiri ja tämä koskee kaikkia yrityksiä

eihän se pidä paikkaansa vaan kela maksua maksavat kaikki yritykset kaikki pienetkin yritykset maksavat sitä kela maksua

se tuottaa kuusi prosenttia keskimäärin viimeisten kymmenen vuoden aikana

mitä tulee sitten keskustan ajamaan mielettömään arvonlisäverojen korotukseen olen hyvin huolissani siitä että tämä hallituksen esittämä prosentinkaan korotus ei näytä keskustalle riittävän vaan vielä enemmän pitäisi nostaa arvonlisäveroa joka on tasavero ja nyt tulee kyllä hiukan semmoinen tunnelma että keskusta haluaa myöskin ensi vaalikaudella istua oppositiossa

jos tässä maassa kaikki maksaisivat veroja niin tämäntyyppiset uudistukset olisi helppo toteuttaa

hallitusneuvotteluissa rkp ja kokoomus torjuivat käytännössä harmaan talouden torjunnan toimenpiteet aluksi ja ihmettelen nyt että sosialidemokraatit ovat lähteneet tälle samalle linjalle

valtiovarainministeri urpilainen vastasi kyllä meille että se johtuu siitä että eu lainsäädäntö pakottaa meidät tämmöiseen ei kovin järkevään talouspolitiikkaan

vastauksena edustaja pekoselle

keskusteluahan toki pitää käydä ja se on hyväksi että keskustelua käydään mutta lähinnä keskustelun tasossa siitä saako ulkoministeri matkustaa englantiin tai mitä hän on siellä sanonut tai muuta hämmentyy perussuomalaisena kansanedustaja itsekin siitä mikä on perussuomalaisten kanta

arvoisa puhemies

kokoomus haluaa purkaa kuntatyöntekijöiltä irtisanomissuojan

miten demarit

arvostamani kansanedustaja skinnari otti esille erittäin tärkeän asian omassa puheessaan

ei näin pitäisi minun mielestäni toimia

mutta kysyn toiseen kertaan pääministeriltä pitäisikö meidän suomessa tarkistaa eu strategiaa siltä osin kun näyttää että jotkut haluaisivat tiiviimpää integraatiota niin kuin sosialidemokraatit ja vihreät vai pitäisikö meidän hakea jotain uutta strategiaa

siellä oli viisi pakettia

yksinkertaisesti rahoitetaan sillä tavalla että meillä on tietty rahamäärä jaetaan se vaan oikeudenmukaisesti

ja mitä tulee tähän edustaja toivakan puheeseen niin minulle jäi siinä mieleen ainoastaan että kokoomus sai aikaiseksi piensijoittajien veronkorotuksen puolittamisen

on vaikea kuvitella sitä että lapiolla ylipäänsä saadaan aikaan sellaisia ympäristötuhoja joita ei pystyttäisi sitten ennallistamaan

tämä on semmoinen saavutus sinällänsä sekin

kaivaja antaa tämän vakuusmaksun sen vuoksi että tarvittaessa tämä vakuusmaksu käytetään sitten alueen ennallistamiseen

arvoisa puhemies

mutta sitten kysymys oikeastaan siitä miksi tämmöinen hallituksen esitys piti tehdä on yksinkertaisesti siinä että kun luvat ovat olleet voimassa kolme vuotta niin käytännössä tämän kolmen vuoden aikana kun on haettu jatkolupaa tämän uuden jatkoluvan käsittelyä ei ole ehditty tekemään sen vuoksi että saamelaiskäräjät on poikkeuksetta valittanut jokaisesta kaivuuluvasta lukuun ottamatta saamelaisten hakemia kaivuulupia

toinen kieltäisi pikavipit kokonaan ja toinen lähinnä keskittyy niitten korkojen ja kulujen rajoittamiseen

tässä pikavippiasiassa on ylipäänsäkin nähtävä missä se ongelma on

arvoisa puhemies

toinen puoli tässä ongelmassa on tietysti se että näitä pikavippejä myönnetään sellaisilla perusteilla jotka eivät ole kestäviä

tämä lupaprosessin vaikeus on siinä että kaivaja ei ehdi muuta kuin paneutumaan sitten tähän jatkoluvan hakemiseen

arvoisa puhemies

sillä on sellainen vaikutus että tietenkin kun osa yhteisöverosta osoitetaan johonkin sillä on yhteisöveroa korottava vaikutus sen verran juuri mitä siitä menee

kokonaan kieltäminen ei ole se ratkaisu vaan ratkaisu on nimenomaan näitten korkojen ja kulujen leikkaaminen jollekin inhimilliselle tietylle tasolle

kullankaivuu on tämmöinen perinteellinen pitkäaikainen historiallinen kulttuuri lapissa ja tämän toiminnan mahdollistaminen on kuitenkin niin lappilaisille kuin koko suomellekin tärkeää

tässä tulee vapaaehtoisuus joksi haluaisin tämän muuttaa suomessakin on sellaisia tilanteita että on yrityksiä joitten omistajat ovat eri uskontokuntaan kuuluvia

täällä myöskin edustaja saarinen äskeisessä puheenvuorossaan kertoi että oppositiolta puuttuu vaihtoehto koska suuruusluokka on sama kuin hallituksella

meillä on pikaruokapitserioita ja tämäntyyppisiä aika paljon ja näiden omistajat joutuvat maksamaan yhteisöveronsa kautta heidän mielestään vääräuskoisille

ihan nyt tähän pääministerin ensimmäiseen silmäykseen tästä meidän kehysvaihtoehdosta totean että missään tapauksessa ei ole kysymys siitä että meidän kehysvaihtoehdossa velkaannuttaisiin miljardi enemmän kuin hallitus päinvastoin

se vaihtoehto on budjetin sisällä

me painotamme budjetin eri tavalla kuin hallitus

jos puhutaan tästä arvonlisäveron korotuksesta niin kyllä se olennainen asia on se että veroja rakastetaan ja niitä mielellään maksetaan silloin kun ne ovat yleisesti hyväksyttäviä ja oikeudenmukaisia

me painotamme sitä yritysmyönteisemmin niin että saadaan kasvua ja työllisyyttä ja sitten sosiaalipolitiikka on meille tärkeä asia se että kansalaiset voivat hyvin

tämä ongelman ydin on se että yritykset eivät voi vapautua tästä verosta joka menee kirkolle

suomessa on nyt tällä hetkellä sellainen tilanne että on vaikea hyväksyä minkäännäköistä uutta veroa tai veronkorotusta sen takia kun samaan aikaan sitten tuetaan espanjalaisia pankkeja tai kreikkalaisia pankkeja

edustaja satonen täällä puhui pienten maakuntien puolesta mutta edustaja paatero saman tien kuittasi sen että pieniä maakuntia ei itse asiassa hänen mielestään tarvita vaan rajoja voidaan yhdistää ja näinhän tässä on käymässä etelä savolle

nyt haluaisin kysyä kyllä ministeri rinteeltä kun kokoomuksen ryhmäpuheessa edustaja kataja kertoi että kehyspäätöksiä ei revitä auki ja kun kuuntelin teidän puheenne niin ilmeisesti näin tulee teidän mielestänne käymään

etelä savossa ei ole yhtään pikkupalleroista mitä on silloin kun kuvataan ely keskuksien sijoittumispaikkakuntia etelä savossa ei ole minkään näköistä palluraa täällä karttakirjassa mikä tässä on esillä

toisaalta on muistettava se että vaalipiiriuudistus menee etelä savosta etelään ja kaikki yhteistyö tässä aluehallintouudistuksessa on laitettu pohjoisen suuntaan niin pohjois karjalaan kuin nyt sitten pohjois savoonkin